olisinkin kysynyt

miten suuriksi arvioitte tässä talousarviossa tulkkikustannukset sisäministeriön osalta

hätäkeskuksien ja poliisien resursseja ollaan supistamassa joten on aiheellista kysyä miten sisäministeriö huolehtii kansalaisen turvallisuudesta kriisitilanteessa

tänään helsingin sanomissa valtio opin professori matti wiberg on arvostellut suomen hallituksen toimintaa yhteiskunnallisten uudistusten kohdalla siitä että tieteellisesti pätevät laskelmat usein puuttuvat

hätäkeskusuudistus saattaa viedä paikallistuntemusta ja avun saanti kestää kauan tai menee jopa väärään paikkaan

kuntayhdistymisten jälkeen on samannimisiä katuja ja hätäkeskus ei osaa ohjata apua oikeaan paikkaan jos avunpyytäjä ei tiedä kadun nimeä vaan yrittää ohjata avun tuojaa paikallisilla kuvauksilla paikan päälle

isot uudistukset kuten sote ja kuntauudistukset eivät ole juurikaan edenneet ja kun etenevät niin näköpiirissä on lähinnä palveluiden karkaamista ja heikkenemistä

toivon todella että sisäasiainministeriö ei tingi kansalaisten turvallisuudesta

olemme valtiovarainvaliokunnan mietintöön jättämässä vastalauseessamme esitellyn perussuomalaisten kuuden paketin ohjelman joka on vaihtoehtomme hallituksen esitykselle ensi vuoden budjetista

niinpä ulkomaalaisasiat muodostavatkin suuren osan hallinto oikeuksiin saapuvista asioista

tuhansia työpaikkoja on jo tämän vaalikauden aikana hävinnyt joten hallituksen toimi on vain pieni korjaussarja eikä riittävä keino saada taloutta ja työllisyyttä todellisuudessa kasvuun

kuten täällä on todettu ei pelkkä eläkeiän nosto riitä vaan niitä töitä pitäisi olla myös tarjolla

laskisimme yhteisöveroa mutta emme niin rajusti kuin hallitus

arvoisa puhemies

tästä seuraa siis muun muassa se että kunnissa loppuvat rahat muun muassa omaishoitajien pikkuruisten palkkioiden maksuihin ja valitettavasti monissa kunnissa muun muassa lahdessa tehdään jopa määräaikaisia omaishoitosopimuksia lasten ja nuorten perheille

pitäisikö näitä omaishoitoon satsattavia varoja olla riittävästi

ja jotta ne menisivät perille niin pitäisikö ne jotenkin korvamerkitä jotta esimerkiksi vanhuspalvelulain muutoksen edellyttämä laitospalveluiden alasajo voitaisiin tehdä niin että ikäihmiset pystyttäisiin hoitamaan kotona

tämä on huolestuttavaa sillä kyseessä on tämän vaalikauden ehkä suurin rakenteellinen uudistus joka vaikuttaa meidän kaikkien suomalaisten elämään tulevaisuudessa

sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen välttämättömyydestä puhutaan paljon mutta tässä hallituksen esityksessä sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta käytetään lähinnä vipuvartena kuntaliitosten aikaansaamiseksi

toimiva sosiaali ja terveydenhuoltojärjestelmä on elintärkeä osa yhteiskuntaamme eikä sitä saa romuttaa suurkuntahankkeen vallan uudelleenjaon tai mahdollisten palveluiden yksityistämispyrkimysten takia

myös kansalaisten lähipalvelut on turvattava lailla

on erittäin tärkeää että lähipalveluita ei korvata etäpalveluilla sillä muun muassa monissa sosiaali ja terveyspalveluissa kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus on tärkeä osa palvelua

joitain palveluita voi olla tarkoituksenmukaista tarjota etäpalveluina mutta uudistus ei saa johtaa siihen että etäpalveluista tulee pääsääntöinen keino hoitaa palveluita alueilla joilla etäisyydet ovat pitkiä

perussuomalaisten vaihtoehdossa lähipalvelut turvattaisiin lailla jossa määriteltäisiin mitä lähipalvelut ovat ja kuinka suuri etäisyys saa kansalaisilla palveluihin enintään olla

arvoisa puhemies

palveluiden rahoituskysymykset on sivuutettu vaikka ne ovat erittäin merkittävässä osassa uudistuksen onnistumisen kannalta

arvoisa puhemies

kuntien talous ei parane

sen sijaan kuntauudistuksen alttarille aiotaan kuitenkin uhrata lähipalvelut ja lähidemokratia

hallituksen esitys onkin saanut paljon kritiikkiä täällä salissa ja valiokunnissa kuin myös useilta asiantuntijoilta

siksi hallitus jätti muun muassa solidaarisuusveron eli ylemmän tuloluokan veron voimaan koko vaalikauden ajaksi toisin kuin aiempi hallitus oli suunnitellut

tervehdin ilolla hallitusohjelman tavoitteita suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi erityisesti lapsiin perheisiin ikäihmisiin veteraaneihin ja omaishoitajiin kohdennettuja panoksia

omaishoidon palkkioiden maksatuksessa olevat yhdenvertaisuusongelmat eivät kuitenkaan edisty vielä tätä kautta vaan omaishoitajat ovat edelleen kunnasta riippuen eriarvoisessa asemassa

viime hallituskaudella totesimme yhteisesti tässä salissa useaan otteeseen että hallitus oli säätänyt hyvän lain mutta sen toteuttamiseen ei varattu riittäviä resursseja

mielestäni tämä tuleekin pitää kärkitavoitteena läpi vaalikauden

olen varsin iloinen myös siitä että hallitusohjelmaan on kirjattu konkreettisena toimenpiteenä se että yksin elävien asemasta yhteiskunnassamme tehdään selvitys

suomessa on tällä hetkellä yli miljoona yksin elävää ja määrä kasvaa vuosittain

tämä on hyvin tärkeä asia

hallituksen tavoitteena on myös lisätä velvoitteita puuttua koulukiusaamiseen sekä edistää koulurauhaa

sosiaalipolitiikan ydinkysymyksen köyhyyden näkökulmasta voi todeta että sipilän ykkönen on lipposen ykköstä parempi

kiitos

siitä kaikki olemme yhtä mieltä

suomalaista työllisyyttä pitää tukea ja kiinnittää rakennemuutoksissa huomiota siihen että näillä tänään esillä olevilla toimilla tuetaan nimenomaan suomalaisten yritysten mahdollisuuksia työllistää suomalaisia

elokuussa kysyin kirjallisessa kysymyksessä miten hallitus aikoo varmistaa että kilpailutuksissa suomalaisen työllisyyden tukeminen asetetaan etusijalle

vastauksessaan ministeri ihalainen myönsi että julkisin varoin tehtävissä rakennushankkeissa noudatettava hankintalaki ja tilaajavastuulaki perustuvat eu direktiivin mukaiseen hankintakilpailuun johon myös eurooppalaiset yritykset voivat osallistua

nyt liikennevirasto on hankkimassa uutta jäänmurtajaa ja aikoo etsiä tarjouskilpailulla yrityksen joka tarjoaa operoinnin mahdollisimman edullisesti

tein talvimerenkulun jäänmurtoon ja suomalaiseen työllisyysnäkökulmaan liittyen kirjallisen kysymyksen maaliskuussa ja silloin ministeri vastasi että palveluntuottajan kansallisuus ei eun sisällä voi olla suosimisperuste vaan perusteen valinnalle on oltava laadun ja hinnan oikea suhde

vastauksessaan ministeri totesi myös että suomen talvimerenkulun turvaamiseksi liikennevirasto ulkoisti tehtäviä kilpailutuksen jälkeen ruotsalaiselle jäänmurtaja frejlle

mielenkiintoista onkin nyt seurata löytyykö liikennevirastolta eli tilaajalta sellaista innovaatiota löytää sentyyppisiä ehtoja vaikkapa laatu tai ympäristötekijöitä joilla hankkeiden saajaksi valikoituisi suomalainen yritys sellainen jonka julkisivun takaa ei löydy ulkomaisia alihankintaketjuja suoritusportaana

tällaisessa taloudellisessa tilanteessa on oltava erittäin innovatiivisia hankintadirektiivien tulkinnassa ja erityisesti tilaushankkeita tehtäessä

hyvä huomio

silti hallitus yrittää pestä omaa pesäänsä mutta lakaiseekin roskat kuntien porstuaan leikkaamalla valtionosuuksista ja lisäämällä samaan aikaan kuntien tehtäviä

ensi vuonna kuntien tehtäviä lisäävät esimerkiksi uusi oppilas ja opiskelijahuoltolaki oppilaitosten työrauhaa edistävä laki joustava hoitoraha sekä lastensuojelulainsäädännön kehittäminen

kreikalle myönnetään teknisesti kahden kuukauden lisäaika saada väliarvio aikaiseksi jotta se pystyy nostamaan seuraavan vajaan kahden miljardin euron lainaerän

arvoisa puhemies

hallitus varsin perustellusti panostaa liikenneverkkoon parantamalla erityisesti tie ja sen kyseisenä sini liitteineen ohjelmistojen käyttömaksuihinton kuwaitin rataverkon kuntoa asteittain kuluvan hallituskauden aikana

tämä onkin ehditty leimata uhkarohkeaksi yritykseksi vakuuttaa kreikkalaiset hallituksen kyvystä päästä lopullisesti irti eroon troikasta ja kansainvälisestä valvonnasta johon maa on joutunut viime vuodet alistumaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ote tällä mielellä lähdetään vesihallituksen puolelta joku killumaan esityksiä opposition puolelta ei tämä kritiikkiä niin päijäthämäläisenä kansanedustajana on ilo huomata että kuntatalous on edelleenkin alijäämäinen tulee sitä olemaan yhden miljardin euron tehtävien ja velvoitteiden karsinta on suuri haaste kun ministeri tuossa aikaisemmin sanoi jos ei tässä jumpassa onnistuta jos nämä haasteet kaatuvat seuraavan talousarvion valmistelun yhteydessä syliin kytevärokorotetusta jako osuudesta kysyi ja äänitysten paatero valtiovarainvaliokunta on vahvistanut kimolan kanavan kunnostamisen mahdollistavan rahoituksen

troikka sen sijaan on pitänyt budjettia reilusti ylioptimistisena ja markkinoilla onkin herännyt epäilys siitä onko kreikan hallitus jälleen painostanut tilastoviranomaisia kaunistelemaan virallisia lukuja

hankkeella on laajat alue ja pallo ketuista maista kun yhdysvalloista jos kotouttaminen mahdollisuus ainakin tässä kansantaloudessa elinkeinopoliittiset vaikutukset erityisesti matkailuelinkeinojen kannalta mutta myös muun yritystoiminnan näkökulmasta

lopuksi totean että valiokunta aivan aiheellisesti kiinnittää huomiota siihen että alemmanasteisesta tieverkosta on pidettävä huolta jotta koko maa säilyy asuttuna

mutta edustaja kari otti esille juurikin sen kysymyksen yksityisteillä on suuri merkitys muun muassa metsänhoidolle sekä metsä ja biotalouden toimintaedellytyksistä huolehtimiselle

yksityisteiden avustuksiin ja metsäteiden kunnostukseen on kuntalaki jokainen ottaa tiukasti sitten tavannut kataljana kattamiseen ja tarjosi kriisikunta osoitettu määrärahoja

tämä on hyvä asia

arvoisa puhemies